näitä suurempia vastuualueita kyllä tarvitaan mutta ei pelkästään terveydenhuoltoon vaan kokonaisuudessaan sosiaali ja terveyspalveluihin jotka on järkevää järjestää suurempana kokonaisuutena

kuten pääministeri katainen sanoi hallitus haluaa estää totaalikriisin ettei suomi joudu siihen tilanteeseen että me joudumme heikentämään hyvinvointiamme

sen takia pidän kyllä jotenkin ihmeellisenä perussuomalaisten asennetta että näin jälkikäteen tässä vaiheessa tämä asia hylätään ja annetaan sitten tämmöinen vies ti maahanmuuttopolitiikasta ulospäin

laki todellakin tukee kuntia hillitsemään kustannusten kasvua ja tämä on äärettömän tärkeää kun meillä kuitenkin väestö ikääntyy kansantautien määrä kasvaa sairastavien määrä kasvaa mielenterveysongelmia on enemmän ja myös alkoholi aiheuttaa paljon kustannuksia ja tarvetta terveydenhoitoon

myös tämä jarmo korhosen arvostelu siitä että tämä teidän maakuntamallinne on itse asiassa huomattavan paljon keskittävämpi kuin hallituksen esittämä malli

ja nyt kun tässä on kuunnellut edustaja soinin puheenvuoroa lainaan tästä suora sitaatti

palvelujen turvaaminen onnistuu vain riittävän vahvoilla hartioilla eli riittävällä väestöpohjalla ja selkeillä sosiaali ja terveydenhuollon yhteisillä palvelurakenteilla joissa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat nykyistä saumattomammin yhdessä

mutta sitä haluaisin kysyä vielä ministeri thorsilta että nyt kun meillä on nämä vastaanottokeskukset hyvin täysiä ja prosessit kestävät kauan niin onko tälle mitä tehtävissä miten pikaisesti ja minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tällä asialla olisi

terveyden edistäminen on hyvin keskeinen tavoite tässä laissa ja jatkossa kuntien onkin suunnittelussaan asetettava paikalliset terveyden edistämisen tavoitteet ja myös määriteltävä miten nämä toimenpiteet tullaan käytännössä toteuttamaan

meitä on arvosteltu siitä että olemme vähän mukana kaikessa kun sen sijaan kohdentaisimme selkeämmin painopisteen työhömme vaikuttavammin ja sitä kautta saamme varmasti myös enemmän sananvaltaa esimerkiksi erilaisissa yk järjestöissä

hyvät keskustalaiset nyt ei ole aika enää riidellä

tämä on siis sitä samaa toistoa mitä tässä on kahden vuoden ajan teiltä kuullut mutta ei minkäänlaisia ratkaisuja tähän ongelmaan

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen on jatkossa otettava kunnissa huomioon myös eri sektoreilla ei ainoastaan terveydenhuollossa vaan on hyvin tärkeää että terveyden edistämisen yhteistyötä tehdään kaikkien kunnan toimijoiden kesken kaavoituksessa opetuksessa asumisessa eli kaikilla alueilla jo siinä vaiheessa kun tosiaan asioita suunnitellaan

näin me teemme nyt kohdistamme yleisrahoitusta tiettyihin järjestöihin ja olemme hankkeiden kautta mukana muussa tärkeässä työssä

myös useat empiiriset tutkimukset osoittavat että vaikutukset työllisyyteen ovat positiivisia kuten lakiesityksessäkin mainitaan

sen sijaan haluan tässä yhteydessä kyllä onnitella ja kiittää pääministeri kataista siitä että te saitte eilen tämän arvokkaan mitalin siellä berliinissä ja sehän on sellaisista ansioista että suomea on johdettu sosiaalisesti kestävän markkinatalouden kehittämiseksi ja kannustan edelleen tällä tiellä viemään suomea eteenpäin

me emme yksinkertaisesti selviä näistä kriiseistä ja haasteista köyhyydestä luonnonkatastrofeista mitä maailmalla on ilman että yksityinen sektori on mukana esimerkiksi rakentamassa kestävällä tavalla energiaa kuten finnfund tällä hetkellä jordaniassa luo aurinkovoimakenttiä

on selkeätä että mitä enemmän me kunnissa panostamme terveyden edistämiseen ja varhaiseen tukeen sitä paremmin ehkäisemme kustannusten kasvua

mutta on myös selvää se että omakohtaisen vastuun ottaminen itsestämme on jatkossa välttämätöntä koska vaikka millä tavoin järjestämme sosiaali ja terveyspalveluja jatkossa niin rahat eivät kyllä riitä ellemme me suomalaiset muuta elintapojamme terveemmiksi

aivan lopuksi haluan vielä muistuttaa että tässä hallituksen esityksessä esitetään aukiololupaa kaupoille ei aukiolopakkoa

samoin muistelen että kehityspoliittinen toimikunta on edellyttänyt että yksityisen sektorin on oltava vahvemmin mukana kehitysyhteistyössä luomassa työpaikkoja

edelleen yrittäjät ja kauppiaat voivat valita milloin pitävät ovensa auki

tämän takia juuri on hyvin tärkeää että palveluissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa tuetaan ihmisiä ottamaan vastuuta omasta terveydestään sekä kannustetaan itsehoitoon

meillä on paljon alueita jotka ovat hyvin matkailu orientoituneita

se on aivan varmaa että panostukset näihin on paras satsaus tulevaisuuteen ja tulevaisuuden hyvinvointiin ja tässä varhaista puuttumista ja terveyden edistämistä joita jo nyt tehdään on kyllä voimallisemmin vaan jatkettava tästä eteenpäin

tällä tuetaan esimerkiksi matkailun ja elinkeinojen kasvamista alueella jolla on paljon matkailua kuten omassa kotimaakunnassani etelä savossa tätä odotetaan

täällä on kuultu kritiikkiä siitä että laki ei tässä vaiheessa sisällä järjestämisvelvoitetta ja se on todellakin ikävä asia että se ei tässä vaiheessa tässä ole

ihmiset ovat siellä menettämässä toivonsa he ovat näköalattomuuden edessä ja nyt kun esimerkiksi ensi viikolla menen eu kehitysministerien kokoukseen aion tämän viestin viedä

meillä on niin paljon asioita joita pidetään itsestäänselvyyksinä ja joita sitten täytyisi ikään kuin paremmin yhteiskunnassakin arvostaa koska me laitamme näihin rahaa kuten muun muassa just nämä neuvolapalvelut ja monet muut hyvät palvelut mitä meillä on

otetaan tämä mahdollisuutena jolla me voimme luoda uusia työpaikkoja suomenmaahan tässä tilanteessa ja ennen kaikkea tässä on mahdollisuus luoda töitä opiskelijoille nuorille iäkkäämmille ihmisille joiden tämmöisessä tilanteessa voisi olla vaikeampi työllistyä

eu maiden on vahvemmin puututtava siihen asiaan että me autamme ihmisiä siellä lähtömaissa koska kehitysyhteistyön tekijöiden arvioiden mukaan oletetaan että sieltä lähtee vielä valtava muuttoliike liikkeelle jos apua toivoa ei pystytä luomaan sinne lähtömaihin

mutta on tärkeää että tätä sosiaali ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä kuitenkin viedään eteenpäin ja mahdollisimman pikaisella aikataululla koska kuntakentässä todellakin odotetaan sitä että päästään ratkomaan näitä järjestämisvastuita ja rakentamaan toimivia yhteistoiminta alueita

talouskomissio on toiminut nyt ukrainan kriisin aikana työryhmätasolla ja varapuheenjohtajatasolla on kaksi kertaa kokoonnuttu ja vielä tämän vuoden aikana kokoonnutaan kolmannen kerran

tämä ei todellakaan tule kerralla valmiiksi tämä valtava terveydenhuollon mullistus ja reformi mutta on hienoa että tätä työtä on nyt perusteellisesti tehty vaikka tämä on hiukan viivästynyt mutta minun mielestäni tärkeämpää kuin aikataulu on se että laki on nyt huolellisesti valmisteltu ja asiantuntijoita on kuultu

minut on juuri nimitetty talouskomission puheenjohtajaksi ja luonnollisesti tulemme käymään keskusteluja siitä miten talouskomissio sitten jatkossa tällä tasolla kokoontuu

tutkimusten mukaan tuloeroja on todellakin pystytty kaventamaan ja vaikka tilastoja ei pidäkään tuijottaa kyllä meidän on nyt katsottava eteenpäin ja elettävä tavallisen suomalaisen arjessa ja oltava kiinni siinä tilanteessa miten häntä parhaiten tuetaan

sillä työ on monille paitsi että se on toimeentuloa sosiaalista yhteenkuuluvuutta se tuo sosiaalisia suhteita ja se on kaikkein paras keino vähentää köyhyyttä

arvoisa puhemies

minusta on hienoa että sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla on näistä vaikeista ajoista huolimatta pystytty tekemään niin paljon kohdennettuja arvovalintoja ja hyviä parannuksia tässä seuraavassakin budjetissa

on ikävää että lääke ja matkakorvauksia joudutaan leikkaamaan ja on suotavaa että tämä kokonaisuudistus etenee niin kuin eteneekin kuten ministeri on jo aiemmin kertonut

mutta hyvin tärkeätä on se että heikommassa asemassa olevilta ei tässäkään budjetissa leikata vaan päinvastoin indeksitarkistuksia aikaistetaan ja tehdään myös positiivisia muutoksia tähän asumistuen maksatukseen

mutta olen täysin samaa mieltä siitä mitä tässä on tullut opposition suunnalta toiveita että vanhempainvapaajärjestelmää kaiken kaikkiaan uudistettaisiin räväkämmin ja saataisiin lisää joustoa pienten lasten vanhempien arkeen ja siihen tärkeään perheen ja työn yhteensovittamiseen

kaikki tähän sijoitettu raha varmasti tulee moninkertaisena hyötynä meille takaisin ja on hienoa että tätä varten on nyt perustettu tämä työryhmä joka erityisesti vielä tulee tähän asiaan paneutumaan

maahanmuutosta sen verran että olemme hallintovaliokunnassa kovasti tätä asiaa käsitelleet viime vuoden aikana ja olen tyytyväinen että nämä viimeisimmät esitykset mitä ministeri thors on meille tuonut tähtäävät siihen että perusteettomia turvapaikkahakemuksia tulee meille vähemmän

näin on ollut pitkään ja aina ja näin on jatkossakin

se on tärkeää jotta pääsemme todella siihen kotouttamisprosessiin joka on se meidän suuri haasteemme myös meidän sisäisen turvallisuutemme kannalta

me tiedämme että tilanne meidän päämarkkina alueillamme on tällä hetkellä siinä mielessä haastava että kasvua on hyvin vähän ja meidän on vaikea saada sieltä nytten apua tähän vientiongelmaamme

kuunnellessani tässä keskustan puheenvuoroja ihmettelen kyllä tätä suurta halua mitätöidä hallituksen hyviä tekoja perusturvan korottamiseksi

nyt kun kuntauudistustyö lähtee käyntiin niin se että tässä rinnalla nyt vahvistamme terveyskeskuksia ennalta ehkäiseviä palveluja varhaista puuttumista eli oikeastaan kaikkea sellaista jolla me saamme menojen kustannusvauhtia hillittyä olisi äärettömän tärkeää

siitä meidät myös tunnetaan maailmalla

kun kohtaan erilaisissa tilanteissa eri puolilta maailmaa olevia suomesta kiinnostuneita liike elämän asiantuntijoita he tuntevat kyllä suomen vahvuudet osaamisnäkökulmasta

terveyden edistäminen on äärettömän tärkeätä mutta on tärkeää nyt kun sille on varattu rahaa että me kohdennamme sen vaikuttavasti ja joustavasti koska terveyden edistäminen on hyvin henkilökohtainen asia eli miten ne rahat kohdennetaan tehokkaimmin

me olemme myös tällä kaudella tehneet paljon viennin edistämiseksi siinä mielessä että tämä on nyt tärkeätä että me pidämme huolen siitä että meidän yrityksemme ja vientiyrityksemme ovat hyvässä kunnossa

sen lisäksi team finland toimintaa niin ulkomailla ulkomaanverkostossa kuin kotimaassa on vahvistettu

se työ on toki edelleen kesken ja sitä täytyy lisätä muun muassa sillä että ministeriöt eri julkiset toimijat vahvistavat edelleen yhteistyötään jotta yrittäjän on helppo saada apua kun tarvitsee apua kansainvälistymisen aika haastavalla tiellä tässä globaalissa maailmassa

kuopalle haluaisin sanoa että suomessa verotus on jo progressiivista ja keskituloiset maksavat suhteessa hyvin paljon enemmän veroa kuin pienituloiset

tähän työhön täytyy tosiaan kaikkien ministeriöitten lähteä niin valtiovarainministeriön kuin työ ja elinkeinoministeriön siinä mielessä että me löydämme muun muassa sitä sääntelyn purkua ja erilaisia byrokratian esteitä jotka tuntuvat olevan myös ongelmallisia vientitoiminnasta kiinnostuneille yrittäjille

tämän lisäksi on hyvin tärkeätä että me suuntaamme kasvaville markkinoille koska jos nyt meidän lähimarkkinoillamme ei ole kasvua me tietysti kilpailukyvyn kohentumisen kautta saamme jalansijaa sieltäkin mutta meidän täytyy myös rohkeasti lähteä kasvaville markkinoille

eli on hyvin tärkeätä että meidän yritykset ovat rohkeita ja lähtevät nyt ehkä laajemmin katsomaan maailmaa ja etsimään niitä kasvavia markkinoita kuin tähän asti on tehty

kyllä tämä keskustan talouspoliittinen linja tuntuu olevan edelleen hakusessa niin yhteisöverouudistuksen kuin muutoinkin ja tuntuu että tosiaan puhujasta riippuu mitä nämä vastaukset ovat

mutta myös perussuomalaisten malli on kyllä edelleen epäselvä niin että en ihmettele että medialla on ollut vaikeuksia saada siitä selvyyttä koska ei se tänään ole kyllä meillekään auennut

sopu oli lähempänä ja se on nyt tärkeintä koska nyt jos koskaan meidän täytyy sopimalla viedä tätä maata eteenpäin

hallitukselle on tärkeintä se että me saamme vähennettyä velanottoa pääsemme sille tielle että suomi jatkossa ottaa vähitellen vähemmän velkaa

tapasin eilen joukon yrittäjiä joilta kyselin että mitä te toivotte tällä hetkellä eniten suomen hallitukselta miten te pystyisitte luomaan paremmin työpaikkoja ja sitä kautta sitten vahvistamaan suomalaista kasvua

itse sen sisältöä ja sitä minkälaisena se tulee siinä sopimusneuvotteluissa olemaan ei ole vielä täysin linjattu koska komissio on käynnistänyt tästä asiasta julkisen kuulemisen

täällä on kuntataloudesta kovasti keskusteltu ja siitä että hallitus on vain levitellyt käsiään eikä ole tehnyt mitään kuntatalouden vahvistamiseksi näinä vaikeina aikoina

valtion toimenpiteiden kokonaisvaikutus kuntatalouteen kuluvana vuonna on jälleen merkittävästi positiivinen kuten nykyhallituksen aikana koko hallituskauden ajan

tämä arvio saadaan tammikuussa ja sen jälkeen alkaa keskustelu siitä miten investointisuojaa on tarvetta kehittää ja uusi kauppakomissaarihan on jo linjannut sen että tarvetta modernisoida ja kehittää tätä investointisuojaa on

muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa sakn johtaja kallinen kiitteli tätä ja kertoi että nimenomaan kelamaksun poistolla on suurin vaikutus kunnille ja kuntatalouteen ed

mitään vetoomusta en ole eikä suomi ole lähettänyt investointisuojan puolesta vaan ainoastaan sen puolesta että sopimus on kunnianhimoinen ja neuvottelumandaatin mukainen kuten hyvin moni muukin eu maa tällä hetkellä toivoo ja kauppaministereiden kesken on linjattu

heinäluoma

eun etu on että kauppaesteet yhdysvaltojen ja eun välillä poistuvat mahdollisimman pitkälle ja sitä kautta saadaan kauppaa kahdella suurimmalla alueella maailmassa edistettyä

sitten lyhyesti tuosta venäjästä

elikkä tämä sisältää toimenpiteitä monille erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille

kannattaa huomioida oikeastaan se kuten ministeri tuomioja tuossa aikaisemmin sanoi että tämä suurin syy siihen että tällä hetkellä talousvaikutukset suomeenkin ja suomalaisiin yrityksiin tuntuvat on se että venäjän taloudella menee huonosti ja on mennyt pitkään

syynä eivät suinkaan siis ole nämä eun asettamat sanktiot vaan tämä heikko eun taloustilanne jota nyt vauhdikkaasti tämä öljyn alentuva hinta lisää

toki sanktioilla on se oma vaikutuksensa joka niillä on ollut tarkoituskin olla

tähän ovat kiinnittäneet huomiota nimenomaan tähän osallisuuden lisäämiseen niin sivistysvaliokunta kuin hallituskin lasten ja nuorten ja perheiden politiikkaohjelmassa

aikaisemminhan on jo sanottu että näitä epäsuoria vaikutuksia ei pystytä tällä hetkellä määrittelemään mutta yritykset ovat nostaneet tässä tilanteessa ongelmiksi muutamia asioita joista tässä voisin nostaa esiin nyt esimerkiksi kysynnän hiipumisen tuontiraaka aineiden kallistumisen maksuvaikeudet koska venäläisillä yritysasiakkailla on vaikeus saada rahoitusta tällä hetkellä ulkomailta näiden sanktioiden vuoksi ja nyt kun sitten kotimaassakin rahoituksen saanti vaikeutuu niin erityisesti pk yrityksillä siellä on ongelmia

tämän sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä kehitystasoaan vastaavasti itseään koskevissa asioissa ja koulujen oppilaskunnat olisivat tähän kyllä mainio keino

suurin ongelma venäjällä yleisesti on varmaan maariskin kasvu ja se epäluottamus mikä venäjään kohtaan muilla mailla ja yrityksillä on joten siellä ei tällä hetkellä investoida eikä kehitystä tapahdu

tällä on myös mahdollisuus parantaa koulun yhteishenkeä yhteisöllisyyttä ja se on hyvä keino oppia demokratiaa ja vaikuttamista